tulin vielä huoneestani kun kuuntelin tuota keskustelua tästä demokratia käsitteestä

jos demokratia toimisi paremmin mitä suurempi niin sittenhän meillä ei kannattaisikaan olla kuin viisi kuntaa koko maassa mikä olisi sama kuin erva alue

ei pysty määrittelemään että kunnan pitää olla täsmälleen jonkun kokoinen

voi olla erikokoisia kuntia

tämä on syytä hyväksyä

ja miksi kommentoin ryhmän puheenjohtajan orpon esityksiä ja sanoin että tämä on iloinen asia

sen takia kun taustalla on se että yhteisesti aikanaan valmistelimme parlamentaarisesti uudistusta että tätä uudistusta lähdettiin viemään parlamentaarisella komitealla

sitten kun paras hanke oli voimassa sillä seuraavalla hallituskaudella oli sitten seurantaryhmä ja tämä uudistuksen jatkaminen paras hankkeen jälkeen kariutui sitten lähinnä siihen että kokoomus kaatoi tämän eikä tätä asiaa valmisteltu parlamentaarisesti vaan hallitusohjelma kirjoitettiin niin kuin kirjoitettiin

minusta nyt on tapahtunut sen verran muutosta että kyllä kokoomuksessa näytti olevan sitä näkemystä että tässä tarvittaisiin laajempaa yhteistyötä

meillä on selkeästi keskustalla näkemys miten tässä asiassa pitäisi edetä

nämä lausunnot pitää vetää yhteen analysoida vetää johtopäätökset ja johtopäätösten perusteella jos rakennelaki tuotaisiin se pitäisi ottaa siinä esityksessä huomioon ja eduskunta ei sitä muutamassa päivässä käsittele

kysyin aiemmin tänään ministeriltä kun tulee hallitusohjelman puolivälitarkistus oletteko valmistautuneet siihen ja miettineet mikä on kunniallinen peräytymistie tässä hankkeessa jotta uudistus saataisiin oikealle raiteelle

mitä tulee siihen mitä perussuomalaisten saarakkala puhui näistä valtionosuusleikkauksista olemme tarttuneet siihen vähintään yhtä tarmokkaasti kuin perussuomalaiset ja perusteellisemmin

mutta olen ymmärtänyt että teilläkin on halu uudistaa ja siinähän meillä on kaikilla yhteinen tavoite että tämä asia pitää hoitaa niin että peruspalvelut tulevat turvatuiksi tulevaisuudessakin ja että siinä rahoitusjärjestelmä toimii että myöskin demokratia toimii

me kannatamme niiden peruslinjausten mukaan mitkä me olemme ilmaisseet

me olemme lähteneet siitä jo pitkän aikaa sitten että tässä valmistelussa pitää olla parlamentaarinen pohja eli kaikki eduskuntapuolueet ja olen ymmärtänyt että tätä mieltä ovat aika selkein sanoin olleet nyttemmin myöskin perussuomalaiset

arvoisa puhemies

se herätti myös kansainvälistä huomiota

vieraita kävi tutustumassa melko kaukaakin

tämä etälukio kaatui siihen että opetusministeriö katsoi että kokeiluluvan jälkeen ei oulun kaupungilla ollutkaan pysyvää lupaa eli puhtaasti muodollisuuteen ja sen alkuinnostuksen jälkeen ministeriö ei oikeastaan ollut lainkaan kiinnostunut oppimistuloksista

kuitenkin tästä saatujen kokemusten perusteella muun muassa käynnistyi ib lukio oulusta rovaniemelle etäopetuksena

haluan kiinnittää huomiota siihen että eikö opetusministeri ole koettanut seurata onko etäopetukseen tartuttu ja onko sitä kehitetty

sillä pystyttäisiin antamaan hyvin laajasti opetusta moniin pieniin lukioihin jopa samanaikaisesti kahteen paikkaan ja tuloksekkaasti varsinkin sellaisissa oppiaineissa jotka ovat harvinaisempia

nythän puhutaan valtavasti rakenneuudistuksesta rakennepaketista uusien käytäntöjen käyttöön ottamisesta

lopuksi arvoisa puhemies tämä tyrnävän etälukio sai usealta taholta tunnustuksen juuri tästä ja se palkittiin tällaisena uutena käytäntönä jota muiden pitäisi soveltaa

valtiovarainministeri stubb on sanonut antaneensa eduskunnalle ministeriössä valmistelussa olleesta hallintarekisteristä väärää tietoa mutta ei tietoisesti

ongelmat olivat huomattavia viime vaalikaudella jolloin välikysymyksen esittäjät ja koko muukin nykyinen oppositio olivat hallituksessa

hallitus on asian merkityksen nähnyt ja on perustamassa hallitusohjelman mukaisesti lainsäädännön vaikutusarvioelimen jonka tehtävä on varmistaa lainsäädännön vaikutusarviointien laatu

on myös perusteltua kysyä olisiko nyt aika palauttaa lainvalmistelussa monijäsenisen lainvalmisteluelimen kunnia ja asettaa se selvitysmiesmenettelyn rinnalle

mielestämme valtiovarainministeriössä onkin syytä huolella arvioida sitä onko uudistuksen valmistelussa noudatettu hyvän lainvalmistelun ja hallinnon periaatteita

arvoisa puhemies

nyt jos koskaan meidän päättäjien on yli puolue sekä hallitus ja oppositiorajojen lisättävä ihmisten luottamusta siihen että suomen asiat ovat hallinnassa

aina ja etenkin tällaisena aikana on syytä kiinnittää huomiota myös eduskunnan omaan toimintaan ja tämän instituution arvovallan ja sen nauttiman luottamuksen vahvistamiseen

perustuslain mukaan kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti

arvoisa puhemies

tämän pääluokan kohdalla on puhuttu paljon kuntien taloudellisesta tilanteesta

hän sanoi

sen tähden olisi kunkin muistettava että yksilöiden toiminnasta itsehillinnästä ja edustajien arvonmukaisesta asiallisuudesta riippuu työmme laatu

kuntien tilanteeseen vaikuttaa ratkaisevalla tavalla yleinen taloudellinen tilanne koska se taas heijastuu suoraan kuntien saamiin verotuloihin

vakaumukseni on että edustajat yksilöinä ja eduskunta kokonaisuudessaan voi parhaiten täyttää tehtävänsä kun kukin kohdastansa pyrkii asiallisuuteen eikä hairahdu pikkumaisiin mielenilmaisuihin jotka lainsäätäjälle eivät kuulu

kuntien tulot koostuvat neljästä pääosasta

keskeinen on verot sitten on verotulojen tasaus joka näkyy kirjanpidossa valtionosuutena sitten valtionosuudet ja maksut

pidetään nämä viisaat sanat mielessämme ja toimitaan sen puolesta että myös yhteiskunnassa nyt rakennetaan siltoja laajemmin kuin poltetaan niitä

siksi kuntatalouden kannalta on erittäin tärkeää että elvyttävät toimenpiteet jotka nyt taantuman ja laskukauden uhatessa ovat välttämättömiä onnistuvat

parastaikaa on työn alla kuntien rahoitusjärjestelmän uudistaminen johon kuuluu myös verotulojen tasausjärjestelmä

on välttämätöntä että valtionosuuksilla tasataan kuntien erilaisia olosuhde ja palvelutarvetekijöitä

on useita tekijöitä joita nykyisessä valtionosuusjärjestelmässä on korjattava esimerkiksi sairastavuuskerroin joka ei tällä hetkellä kuvaa sairastavuutta

harkinnanvaraisen osuuden määrä on koko valtionosuuteen verrattuna hyvin pieni mutta harkinnanvaraisen valtionosuuden osuus tulee säilyttää riittävän suurena jotta sillä pystytään reagoimaan äkillisiin muutoksiin ja poikkeaviin tilanteisiin kunnissa

me emme pysty rakentamaan sellaista valtionosuusjärjestelmää ettei siinä olisi harkinnanvaraista osuutta

on syytä vakiinnuttaa se tietyksi osaksi koko valtionosuuspottia niin ettei siitä harkinnanvaraisen määrästä tarvitse joka vuosi erikseen tapella

valtionosuusjärjestelmäuudistuksen yhteydessä on puhuttu myös siitä että sen tulisi kannustaa kuntia yhdistymään

tällä hetkellähän tilanne on se että osa valtionosuusjärjestelmän tekijöistä pikemminkin jarruttaa tai on jarruttanut kuntien yhdistämistä

luonnollisesti nämä esteet on poistettava

mutta kun näitä tekijöitä arvioidaan kuntaliitosten kannalta ei kuntaliitostenkaan tule olla itsetarkoitus vaan yhdistyvienkin kuntien täytyy olla toiminnallisesti tehokkaita ja kannattavia

ei mikään liitos voi olla itsetarkoitus vaan siinä täytyy olla toiminnasta ja palveluiden järjestämisestä ja taloudesta lähtevät selkeät perusteet

kuntatalouden kunnossapitäminen on yhteiskunnan kannalta hyvin tärkeä kysymys ja valtiovallan näkökulmasta se on jo perustuslaista lähtevä asia että velvoittaessaan kuntia hoitamaan tiettyjä tehtäviä valtiovallan on huolehdittava että kunnilla on käytettävissään tosiasialliset resurssit niiden tehtävien

poissa ja karjula

arvoisa puhemies

sitten mitä tulee hallituksen valmistelemiin asioihin niin kauan kuin asia on vielä hallituksessa ei ole olemassa lakiesitystä eduskunnalle se on avoin ja siihen pystytään vaikuttamaan

minusta hallitus on ottanut tässä hyvän toimintatavan että myöskin avoimesti otetaan kritiikkiä vastaan ja sitä pitää kehittää

on rehellisesti sanottava että se kuva tuli välikysymyksen esittämisestä että välillä näytti välikysyjiä harmittavan että tuli jätettyä se kysymys

mutta nyt ollaan tässä tilanteessa ja on syytä katsoa eteenpäin ja eikö nyt ole pääpaino pantava lainvalmistelun kehittämiseen

vaikka päivälle on kertynyt mittaa ja tässä on paljon asioita käsitelty aion tästä asiasta muutaman sanan sanoa luonnollisesti kuntataloudesta ja siihen liittyvistä asioista

olisi ollut erittäin tärkeää että tässä yhteydessä olisi tarkasteltu kuntataloutta kokonaisuutena ja arvioitu mitä tämä leikkaus ja mitä muut toimenpiteet vaikuttavat kokonaisuutena ja mitä ne vaikuttavat yksittäisiin kuntiin ja mitä ne vaikuttavat eri alueilla

tässä yhteydessä on jäänyt arvioimatta se toteutuuko rahoitusperiaate joka johdettuna perustuslaista on hyvin selkeä

se tarkoittaa sitä että antaessaan kunnille tehtäviä valtiovallan on huolehdittava siitä että kunnilla on tosiasialliset mahdollisuudet niiden tehtävien hoitamiseen

tässä yhteydessä valtiovarainministeriö valtiovarainministeriön kuntaosasto ei esittänyt juuri minkäänlaisia vaikuttavuusarvioita

on erittäin tärkeää haluan tässä yhteydessä antaa tunnustuksen että tässä rakennepaketin yhteydessä päätettiin että tätä rahoitusperiaatetta tullaan nyt toteuttamaan ja tehtävien ja resurssien tasapainoa tullaan arvioimaan nyt systemaattisesti

arvoisa puhemies

tässä yhteydessä päivällä käsiteltiin myös valtionosuusuudistusta ja muita kunta ja sote uudistukseen liittyviä asioita

monet valtionosuusjärjestelmässä olevat tekijät ovat vanhentuneet eivätkä kuvaa olosuhde ja palvelutarvetekijöitä niitä tekijöitä jotka vaikuttavat kunnissa syntyviin kustannuksiin

selvitysmies arno miettinen on tehnyt pohjatyötä pitkään ja ilmeisesti ensimmäiset koelaskelmat tehtiin lokakuun alkupuolella

on mielenkiintoista se että koelaskelmia sen jälkeen tehtiin useita mutta ilmeisesti ei saatu tyydyttävää lopputulosta

nyt kun nämä julkistetut tulokset ovat nähtävissä on perusteltua syytä niihin myös perusteellisesti paneutua

myös muita tekijöitä on toisella tavalla otettu huomioon muun muassa harva asutus ja se on joidenkin kuntien osalta muuttanut tilannetta niin että menetykset ovat niin suuria etteivät ne tule selviytymään

on perusteltua syytä paneutua tähän uudistusesitykseen ja rakentaa siitä toimiva niin että kuntien olosuhteet on otettu mahdollisimman hyvin huomioon

oli mielenkiintoista se että kun ministeri virkkunen esitteli tätä valtionosuusuudistusta niin ensimmäisen kalvon ensimmäisellä rivillä luki että valtionosuusuudistus toteutetaan osana kuntarakenneuudistusta

ei valtionosuusuudistuksella vaikuteta kuntarakenteeseen

arvoisa puhemies

lopuksi haluan tästä kunta ja sote uudistuksesta todeta sen että olisi se tärkeää että se uudistuskokonaisuus saataisiin kestäville raiteille että siitä uudistuksesta tulisi uudistus eikä vain muutos

kun sote uudistusta alettiin käyttämään heti hallitusohjelman mukaisesti voi sanoa että niiden peruslinjausten mukaan siitä tuli kuntarakennemuutoksen väline

se on palveluiden järjestelmän uudistamisen kannalta niin keskeinen ettei se ole vain väline tai ensisijaisesti väline vaan se on asia sinänsä

on mielenkiintoista nähdä jos tämä uudistus ajetaan sitten siihen malliin että siitä tulee lakiesitys ketkä tämän sitten sitoutuneesti toteuttavat

arvoisa puhemies

olen edelleen sitä mieltä että tämä kokonaisuus tulisi sillä tavalla pysäyttää että pystyttäisiin lähtemään rakentamaan laajalla parlamentaarisella pohjalla yhteistä suurta uudistusta joka kestää yli vaalikausien